energia ja sisäilmakorjauksiin on varoja tarjolla mutta niihin tarvittaisiin lisäporkkanaa koska energiatehokkuuden olisi oltava yhteiskuntapolitiikan keskiössä

minusta ei kannata nyt juuttua sellaiseen asiaan mikä voidaan tulkita eri tavalla eri korvilla mutta haluan kuitenkin muistuttaa vielä siitä että minulle itselleni oli päivänselvää kun kuuntelin edustaja lindtmanin puheenvuoroa että kyseessä oli se että nimenomaan ihalaisen ammattitaidolla olisi voitu päästä parempaan tulokseen

kaiken kaikkiaan vihreä teknologia ekologia ekologiset innovaatiot ovat tulevaisuudessa niitä hankkeita joihin meidän suomessa yhä enemmän pitää tarttua

tästä syystä on erittäin tervetullutta että budjetissa on huomioitu tämä osuus ja tähän on myöskin ainakin jossain määrin varoja tarjolla

on todella tärkeä huomio tulee se sitten suomen pankilta imfltä tai täältä salista että suomeen tarvitaan erityisesti pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa

nyt on vain erittäin ongelmallinen tilanne siinä että kun hallitukselta on tullut näitä ikään kuin avauksia asuntopolitiikkaan ne eivät ole tulleet kohtuuhintaiseen vuokra asumiseen vaan sellaiseen vuokra asumiseen joka toteutuessaan on lähes markkinahintaista

minun mielestäni ei ole mitään järkeä erityisestikään tällaisessa taloustilanteessa jossa me elämme siirtää yhteiskunnan varoja tällaiseen grynderimäiseen asuntotuotantoon vaan pitäisi siirtää nimenomaan kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon

on erittäin hyvä että suomi on rakentavalla tavalla tuossa kokouksessa esiintynyt ja mahdollistanut sen että saamme globaalin sopimuksen

siinä myöskin suomi voittaa

arvoisa puhemies

hallitus on tehnyt hyviä tekoja yritysten toimintaedellytysten ja erityisesti alkavien yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi tekesin ja finnveran kautta

myös keväällä tehdyillä inka päätöksillä innovatiiviset kaupungit kehitetään nimenomaan tällaista uutta osaamista

nyt täällä jo kysyttiin tulevasta rakennerahastohallinnosta ja ministeri sanoi että päätökset faktisesti pyritään tekemään alueilla

tähän liittyy tietysti niitä ongelmia että jos luotetaan siihen että myrin kautta saadaan alueiden näkemykset esille niin silloin tulee kysymys siitä miten yritystukien osalta joita ei käsitellä myrissä koska siellä on liikesalaisuuksia

pidän itse erittäin tärkeänä sitä että aluelähtöisyys on tässä aluepolitiikan tulevaisuudessakin se keskeinen asia ja että emme sekoita järjestelmiä enää enempää koska kansallinen tuki täytyy niveltää myöskin tähän rakennerahastotukeen

tästä olisi kuitenkin hyvä saada selkeitä vertailukelpoisia numeroita koska tälle ajatukselle on myös esitetty perustellusti vasta argumentteja ja kysymysmerkkejä

vähintään yhtä tärkeää kuin on etsiä kilpailukykyä palkasta sosiaalikuluista tai työajoista olisi miettiä mitä yritysten sisällä voitaisiin tehdä paremmin miten saisimme vientimme vetämään

niinpä meidän on oltava mukana luomassa uutta globaalia kestävän kehityksen mukaista kysyntää

tässä on vastattava ilmastonmuutoksen haasteeseen ja luonnonvarojen niukentumisen haasteeseen eli on oltava mukana omalla toiminnalla ja tuotteilla ratkaisemassa maailmanlaajuisia ongelmia

hallitus onkin kärkihankkeillaan avaamassa tietä tähän suuntaan mitä pidän hyvänä asiana

ministeri stubb on sanonut julkisuuteen että tällä satsauksella saadaan joko kaksi pienehköä biovoimalaa tai yksi isompi

tämä ei riitä tarvittaviin isoihin kasvusysäyksiin ja pelkäänkin että nyt esitetyt panostukset valuvat hukkaan

julkisella satsauksella pitää aina löytää kohteita joilla luodaan aitoa lisäarvoa uusia tuotteita esimerkiksi puusta lisää kilohintaa tärkeimmälle uusiutuvalle raaka aineellemme

myös uusiutuvassa energiatuotannossa meillä on paletissamme oltava laajempi valikoima aurinkoa tuulta ja uusia innovaatioita muun muassa energiatehokkuuteen

itselläni on ollut tilaisuus syksyn aikana tutustua useampaan yritykseen jotka ovat menestyneet paitsi hyvillä tuotteilla myös hyvällä johtamisella

hyvän johtamisen tunnusmerkkejä on ollut se että kaikki työntekijät on otettu mukaan kehitystyöhön kaikkien osaaminen on hyödynnetty päätökset on tehty työntekijöitä kuunnellen ja heidän ammattitaitoaan arvostaen

arvoisa puhemies

erinomaista että hallitus jatkaa panostuksia asuntopolitiikkaan ja myöskin vielä lisää niitä tämän elvytyspaketin avulla

vuokra asuntotuotannon pääpaino keskittyy tänne pääkaupunkiseudulle mikä on aika ymmärrettävää sen takia että ne pullonkaulat nimenomaan ovat täällä

itselleni on keskustelussa paikallisen sopimisen lisäämisestä tullut tunne että työnantajat eivät tunne käytäntöjä eivätkä tiedä mihin saakka paikallinen sopiminen on nykyisillä sopimuksilla mahdollista

tämän elvytyspaketin mukana kuitenkin lisätään rahaa niin kuin hyvin kerroitte lähiöiden peruskorjaukseen ylipäätänsä asuntojen peruskorjaukseen sitten erityisryhmien asuntoihin tulee lisää rahaa eli hyvin monipuolisesti tätä asuntopolitiikkaa hoidetaan

vai onko niin että ainoa hyväksyttävä paikallisen sopimisen muoto on niin sanottu pärstäkerroinsopimus jossa työntekijällä ei käytännössä ole mitään sananvaltaa

nyt haluaisin teiltä vakuutuksen että näitä käytetään koko maassa että eri puolilla suomea lähiöitä korjataan asuntoja peruskorjataan ja erityisryhmille vanhuksille vammaisille ja opiskelijoille rakennetaan asuntoja

näistä jäykkyyksistä puheen ollen minulle on myös kerrottu että suomessa on sellaisia ylikansallisia yrityksiä joissa on niin jäykkä työnantaja että pieniäkään paikallisia sopimusmuutoksia ei ole voitu tehdä eivätkä tässä jarruna ole olleet työntekijäjärjestöt

arvoisa puhemies

nyt on hyvä nähdä että pallo on siellä kuntakentällä ja nyt tarvitaan niitä jotka ottavat kopin tästä pallosta ja katsovat mitä siellä saadaan yhdessä aikaan

me tarvitsemme vahvempia harteita jotta kunnat pystyvät paremmin huolehtimaan siitä että saavat verotuloja eli työpaikoista elinkeinoelämästä lisäämään koulutuksen kautta osaamista ja sitä kautta uusia työpaikkoja

samoin tarvitaan vahvempia kuntia siihen että kansalaiset saavat peruspalvelunsa ja nyt on se aika jolloin mietitään kunnissa mitä kunnat haluavat minkälaisen yhteistyön kautta näihin isoihin haasteisiin saadaan vastaukset

arvoisa puhemies

niinpä suomelle on erityisen tärkeää se että globaali talouskriisi voitetaan ja eurooppa pääsee normaaliin päiväjärjestykseen nykyisestään vahvistuneena ja yhtenäisenä

hallituksen keskeinen viesti on kestävä talouspolitiikka pitkänä linjana velkasuhteen kääntäminen laskuun hallituskauden aikana ja tämä edellyttää sopeutustoimia sekä menoja karsimalla että tuloja lisäämällä

sosialidemokraattien näkökulmasta on tärkeää se että sopeutustoimet tehdään oikeudenmukaisella tavalla

pelkkä talouden sopeutus ei kuitenkaan riitä

on saatava uutta kasvua ja työtä

tässä on huomattava että myös maahanmuuttajanuoret tarvitsevat erityistoimia ja se on tässä yhteydessä otettava huomioon niin kuin opetusministeri jo aikaisemmissa puheenvuoroissaan lupasi

nyt on tehty erittäin merkittävä teko siihen suuntaan että pienituloisetkin voivat asua suomessa

muistetaan että suomessa ei juurikaan ole ollut asuntopolitiikkaa jolla olisi varmistettu se että niillä alueilla joilla ihmiset haluavat asua ja joilla on työpaikkoja on myös kohtuuhintaista asuntotuotantoa

näitä ovat verokannustimet tutkimus ja kehitystoiminnassa investointien poisto oikeus tullaan kaksinkertaistamaan kasvuyrityksiin sijoittajille verokannustin edelleen finnveran vientirahoitusohjelmaan lisätään puhtia ja julkisia tietovarantoja annetaan maksuttomasti käyttöön

nyt ministeri kiuru on vienyt tätä asiaa aivan oikeaan suuntaan

tämä välimalli ei ole lähtenyt liikkeelle

toinen asia on vielä se että näitten vuokra asuntojen jotka rakennetaan julkisella tuella pitää olla pysyvästi mahdollisimman pitkään vuokrakäytössä

puu on tärkeä ja monipuolinen raaka aine myös tulevaisuudessa ja onkin erittäin hyvä että puuvaltaisessa metsävaltaisessa itä suomessa yliopiston yhtenä vahvuutena ovat metsät ja nyt vielä aivan erityisesti ensi vuonna alkava puutiede

yhdeksi kasvun esteeksi saattaa kuitenkin tulla asuntopula

jo nyt kohtuuhintaisista vuokra asunnoista on kova puute ja on huomattava että tämä puute on muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla

on erinomaisen hyvä että asuntoministeri kiuru tekee määrätietoista työtä tällä sektorilla ja etsii uusia mahdollisuuksia saada rakennuttajia kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon

on huomattava myös tässä että lisää resursseja tarvitsevat kaikki ne rajanylityspaikat joissa rajanylitysmäärät ovat lisääntyneet myös niirala pohjois karjalassa

kaksi vastauspuheenvuoroa edustaja myller ja ennustajaesaajia edustajan kerrotaan arvoisa puhemies

ehkä tästä johtuu se että aikaisemmin tämä asia ei ollut niin paljon esillä mutta kyllähän se on totta että nämä puutteet ovat aikamoiset mitä nyt tämänkin syksyn aikana hallituksen antamissa lakiesityksissä on havaittu

arvoisa puhemies

mutta ehkä toivottavasti tästä kuitenkin pääsee hyvin perille siitä mikä tässä asiassa on se keskeinen kysymys

hallituksen esityksen tavoitteena on että vuokrien korotuspaineita voitaisiin suitsia valtion tukemassa asuntotuotannossa ja tähän pyritään muun muassa kohtuullistamalla korjauskustannuksiin varautumista sekä rajoittamalla vuokrien tasausta tavallisten ja erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen kesken

esitykseen sisältyy myös säädöksiä siitä miten ja missä laajuudessa vuokralaiset saavat tietoonsa kulut jotka kohdistuvat heidän vuokraansa ja voivat näin sitten seurata toteutuuko omakustannusperiaate vuokranmäärityksessä

jotta vuokranmääritys olisi nykyistä avoimempaa ja läpinäkyvämpää esitämmekin vastalauseessamme lausuman tarpeesta lisätä vuokralaisten tiedonsaantioikeutta

täällä on useissa puheenvuoroissa aikaisemmin kun on asumisesta puhuttu oltu huolissaan siitä että vuokrayhtiöt syystä tai toisesta keräävät omakustannusvuokria suurempia vuokria ja tätä varten tarvitsemme tätä läpinäkyvyyttä

on myös seurattava tarkoin että kun varautumista remontteihin niin kutsutusti kohtuullistetaan pidetään huoli siitä että tarpeelliset korjaukset tulee oikea aikaisesti tehtyä

halutaan kohtuullistaa vuokrassa perittävän omarahoitusosuuden koron määrää jotta vuokrien nousupainetta hillitään

tällä hetkellä vuokrataloyhtiöt voivat periä omarahoitusosuudelleen joka on rakennuskohteesta riippuen kymmenen viisi ja kymmenen

ympäristövaliokunta on mietinnössään huolissaan tämän toimen vaikutuksesta uusien korkotukiasuntojen rakentamiseen ja lausuukin että tämä voi käytännössä muodostua esteeksi uudelle tuotannolle

tämä on katastrofi tilanteessa jossa kohtuuhintaisten vuokra asuntojen kysyntäpaine erityisesti pääkaupunkiseudulla ja monissa kasvukeskuksissa on jo nyt hallitsematonta

nyt pitäisi saada kohtuuhintainen asuntotuotanto liikkeelle eikä rajoittaa sen rakentamista

tällä esityksellä heikennetään kohtuuhintaisten pitkään käytännössä ikuisesti vuokrakäytössä olevien asuntojen rakentamisen edellytyksiä

tätä vartenko hallituksella on asuntopolitiikan kärkihanke

tavoite asumiskustannusten hillitsemisestä on kannatettava mutta se ei tällä esityksellä eikä tiedossa olevalla hallituksen asuntopolitiikalla toteudu ja siksi olemme vastalauseessamme edellyttäneet että hallitus ryhtyy toimiin esityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen muuttamiseksi siltä osin kuin siihen sisältyy omien varojen koron puolittamista koskeva ehdotus

kiitos

täällä on tästä keskittämisestä puhuttu mutta silloin kun puhutaan asumisen hinnasta erittäin suuri vaikutus on sillä miten paljon tarjontaa kullakin paikkakunnalla on

nimenomaan näiden kasvukeskusten ongelmahan on se että ei ole kohtuuhintaisen asumisen tarjontaa ja sen takia se olemassa oleva asuminen on niin kallista sekä vuokra asuminen että omistusasuminen

vain sillä että saamme riittävästi kohtuuhintaista vuokra asuntoa pään seutu tuotanto asunto tuotantoa saamme asumisen hinnan pidettyä kohtuudessa

mutta sitten kun rahaa on vähän se täytyy käyttää järkevästi

aina kun tehdään korjausrakentamista samalla pitää huolehtia energiakorjauksesta ja täytyy ottaa huomioon että ne jotka tekevät näitä korjauksia ja hyötyvät tästä lähin vaan käsittää että niitä otetaan huomioon se että viime kädessä hyötyvät laskeneena energialaskuna

hallituksen esitys työllisyyslisätalousarvioksi jolla siis lisätään nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämistä tulee todella tarpeeseen niin kuin täällä on jo useaan kertaan todettu

edellinen hallitushan leikkasi työllisyysmäärärahoja ja se näkyy nyt työvoimatoimistoissa joissa rahat työllisyyshankkeisiin ovat loppuneet niin että ilman päätään

pää edellä ja voitti tyttöjen tyttö tätä lisäbudjettia erilaisten aktivointitoimenpiteiden määrää olisi jouduttu vähentämään ja kestoa lyhentämään eikä uusia olisi voitu aloittaa

näin tuhannet nuoret ja pitkäaikaistyöttömät olisivat jääneet vaille työllisyyskoulutusta tai muita aktivointitoimenpiteitä

nämä viestit sekä työvoimatoimistoista että työvoimatoimistojen asiakkailta tulivat jo maaliskuusta lähtien ja hätä oli todella suuri

olisiko sitten tämä hallitus voinut aikaisemmin antaa tämän työllistää työllisyys jää mitään lisää työllisyyslisätalousarvion niin enpä usko jos se oli samana päivänä kun hallitus perustettiin niin tätä ripeämmin tuskin tässä olisi voitu menetellä

tästähän on puhuttu tässäkin ja yhteiskuntatakuu on ehkä nimenomaan nuoria ajatellen se keskeinen asia tässä hallitusohjelma

jos ja lentää hallitusohjelmassa jonka avulla tarjotaan nuorille aito mahdollisuus kiinnittyä työn tai muun yhteiskunnallisen osallistumisen kautta yhteiskuntaan

sitten siihen liittyvä koulutus tai työharjoittelupaikka mahdollistaa se

katsotaan missä tilanteessa työpaikka on se paras ratkaisu missä tilanteessa harjoittelupaikka ja sitten mahdollisesti missä tarvitaan kuntoutusta

työ on todellakin parasta sosiaaliturvaa ja korkea työllisyysaste on tärkein tekijä tiellä kohti tasa arvoisempaa suomea

tietysti olisimme erittäin hyvillämme täällä oppositiossa jos meillä olisi tämä valta minkä meille tarjoatte mutta niin kuin täällä on monta kertaa puhuttu sosialidemokraatit tekevät kaikkensa sen eteen että saamme sopimukset aikaan me olemme aina olleet sopimisen puolella kyllä nyt kortit ovat jollain muulla taholla

tuossa hallitusohjelmassa on nyt ensimmäistä kertaa sanottu että työllisyyskoulutukselle ja näille eri työllisyystoimenpiteille määritellään laatukriteerit

olen myös tyytyväinen siitä että oltiin tyytyväisiä sosialidemokraattien verolinjaan viime hallituksessa

kun niille henkilöille jotka ovat työllisyyskoulutuksessa ja erilaisissa aktivointitoimenpiteissä näitä koulutuksia hankitaan sitten markkinoilta niin voidaan varmistaa se että koulutus on niitten kriteereitten mukaista että sen koulutuksen jälkeen myös työllistytään